lakiesityksellä ei estetä koulusurmien tapaisia väkivaltarikoksia kuten annetaan ymmärtää

lain valmistelussa ei ole myöskään selvitetty kansainvälisesti merkittävintä aseiden käytön ongelmaa eli mielialalääkkeiden vaikutusta asiaan

arvoisa puhemies

lakia valmistelevien elinten valtioneuvoston ja asianomaisen ministeriön sisäministeriön esitys aselain uudistamiseksi ei täytä hyvän lainvalmistelun vaatimuksia

lakiesitys tulee palauttaa uudelleen valmisteluun jolloin voidaan ottaa kaikki esitetyt korjaustoimenpiteet tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon ja saada luotua uusi toimiva lakiesitys

suomen kansa sen vastuun kantaa

arvoisa puhemies

pentti oinosen perusteltua esitystä lakiehdotusten hylkäämiseksi

milloin arvoisa pääministeri hallitus tuo esityksen harmaan talouden kitkemiseksi sekä suomalaisen työn ja yritysten turvaamiseksi niin että ulkomaiselta työvoimalta vaaditaan suomalaisen henkilötunnuksen hankkimista ja tunnuksen merkitsemistä työpaikalla pakolliseen tunnistekorttiin

erityisesti ulkomaankaupan arvio on liian optimistinen

kysyn hallitukselta ja edesmenneiltä vihreiltä ja vasemmistoryhmältä

onko tämä todella vihreää politiikkaa kun samaan aikaan olette leikanneet kotimaisen uusiutuvan bioenergian tukia ja vähentäneet kotimaisia työpaikkoja

vain yhdellä lauseella mikä kuuluu

onko salainen perustelu siinä että näin pidetään luottoluokituslaitokset tyytyväisinä ja suomen luottoluokitus säilyy erinomaisena

hallituksen esityksen taloudellinen pohja on tukevasti ilmassa

on arvioitu että uudistuksen toteuduttua erityisesti kokoaikaisesti lasta kotona hoitavia äitejä siirtyy kotihoidon tuelta osa aikaiseen työhön ja joustavalle hoitorahalle

leikkaukset kohdistuvat pahiten juuri sairaisiin vanhuksiin ja lapsiperheisiin mutta käytännön toimet eli peruspalvelujen alasajo jätetään kuntapäättäjille

tosiasiat vientiteollisuuden alamäki kasvava työttömyys ja näiden seurauksena kansalaisten kulutusmahdollisuuksien ja kulutushalukkuuden heikkeneminen uhkaavat kääntää kokonaistuotannon jopa pakkasen puolelle

työttömyyden kasvua lisäävät kaikkien kuuden hallituspuolueen toimesta tehdyt ja vielä tehtävät miljardileikkaukset peruspalvelujen rahoitukseen

paitsi että toimet johtavat peruspalvelujen kuten opetus kotihoito vanhus ja terveyspalvelujen alasajoon kunnat joutuvat vähentämään eri toimin työntekijöitään tuhansittain

nämä yhteisvastuu yhteistalous ja yhteisvelkaoperaatiot kohdistuvat suhteellisesti ottaen kaikkein negatiivisimmin juuri suomeen

kun otetaan huomioon hienosti sanottuna suomen solidaarisuusoperaatiot eli suomeksi sanottuna nämä miljardien tukipaketit kreikalle muille maille ja pankeille oletteko arvoisa pääministeri samaa mieltä eun komission kanssa siitä että tukipakettien rahoja ei tarvitse laskea mukaan julkisen velan määrään kun tämä velka ei ole itse aiheutettua

hyväksyttekö komission hokkuspokkusesityksen ja mikä on julkisen velan suhde kansantuotteeseen kun tukipaketit ja mekanismit niitten rahoitus otetaan huomioon

arvoisa puhemies

on velkakriisiä ja sitten pankkikriisejä mutta periaatteessa syy on moraalinen eli eu on moraalisesti rappiolla koska mitään euro ja velkaongelmaa ei olisi jos eun perussopimusta ja va kaussopimusta olisi noudatettu eli sopimusten mukaan lyhyesti

jokainen valtio hoitakoon omat velkansa ja valtionvelka ja alijäämä tulee pysyttää määrätyissä kohtuullisissa rajoissa

nyt eu on jatkuvasti rikkonut näitä periaatteita ja olisin kysynyt pääministeriltä

kuka enää voi uskoa eun päätöksiin

kansalaiset markkinat tuskin kukaan

tällä hetkellä oikeiston ja sosialistien politrukit piirtelevät kabineteissa kansalaisilta salassa uusia kuntarajoja

kansalaisten lähipalveluja on tarkoitus tosiasiallisesti kuntien pakkoliitoksilla heikentää kuten edustaja tölli sattuvasti totesi ja keskittää vastoin kansan tahtoa kuntakeskukseen

suoraselkäinen kokoomuslainen kansanedustaja eero lehti totesi ilta sanomissa sattuvasti kuntaministeri virkkusen kuntien lahtipolitiikasta seuraavaa

arvoisa puhemies

erittäin hyvätuloisten ja varakkaiden tulot kasvavat kun samaan aikaan yhä useammat eivät tule toimeen edes työstään saamallaan palkalla

suomessa on ajauduttu taloustilanteeseen joka edellyttää varallisuusveron palauttamista sekä veropohjan aukkojen tukkimista muuten valtion mahdollisuus rahoittaa taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden ihmisten perusturvaa heikkenee

on vastuutonta että hallitus haluaa heikentää lähipalveluja sekä kansanvaltaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia oman lähialueensa parantamiseksi

varallisuusverotuloja tarvitaan kipeästi kaikkein heikko osaisimpien ihmisten perusturvallisuuden parantamiseen

nyt pitäisi puhua hallituksen kuntapolitiikasta ja me olemme puhuneet pelkästään hallintohimmeleistä

hallitus ei ole sanallakaan todennut että se on itsekeskeisesti syypää tähän keskeiseen asiaan kuntien talousahdinkoon keskeisten peruspalvelujen kuten terveys lasten ja vanhustenhoidon ja opetustoimen kipeisiin leikkauksiin sekä kuntien pakkolomautuksiin ja työttömyyden lisääntymiseen

arvoisa puhemies

miten monta miljardia arvoisa hallitus on tähän mennessä leikannut elintärkeiden peruspalveluiden rahoitusta ja miten sitten loppukausi menee

hallitus on edelleen valmis toimimaan eu sopimuksen vastaisesti ja edelleen valmis panemaan veronmaksajien rahoja tuhansia miljoonia velkamaille ja keinottelijoille

perussuomalaiset eivät voi

edustajat tuomioja

edustaja asko seljavaara oyssä

poissa tätä hyväksyä

todella olen vähän yllättynyt siitä että tämä mediamaksu saa näinkin suuren kannatuksen tässä salissa

pidän kyllä kohtuuttomana sitä että todella sama maksu lähtökohtaisesti nyt sitten oltaisiin osoittamassa kaikille

mielestäni kyllä ehdottomasti budjettiperusteisuus pitää olla tässä jolloin se on tasapuolinen ja kohdistuu sentään

jos ajatellaan valtion budjettia kuitenkin siinä jonkinlainen progressio on tällä hetkellä vaikka hallitus on tehnyt kaikkensa että tuo progressio on selvä edelleen ja sitten vielä vastauspuheenvuorot ennustella ukkonen kallis ettei mitään sitten puhellista vähenemään päin

pyrin puhumaan rakentavasti vaikka se on joskus vaikeaa

kansalaiset joutuvat enenevässä määrin vaatimaan oikeuksiaan eli peruspalvelujaan kuten inhimillisiä vanhuspalveluja jopa oikeusteitse

kunnat joutuvat leikkaamaan jopa niistä toimista jotka ovat pitkällä aikavälillä kaikkein edullisimpia ja inhimillisimpiä niin yksilön kuin myös yhteiskunnan kannalta

tällaisia leikkauskohteita ovat esimerkiksi panostukset ennalta ehkäiseviin toimiin niin sosiaali terveys ja opetustoimessa kuin myös investoinneissa esimerkkinä homekoulujen korjaaminen pikaisesti

ehkä kuntien rahoitusleikkauksilla sillä että tehdään kaikista kunnista köyhiä on hallituksella tarkoitus pakottaa kunnat pakkoliitoksiin vaikka hallitus tietää että yhdistäminen lisää edelleen kuntien menoja muun muassa palkkaharmonisoinnin ja kuntien isojen viskaalien viisivuotisirtisanomissuojan takia

lisäksi vaarana on että lähipalvelut pantaisiin lahtipenkkiin eli lakkautettaisiin

hallituksen sote sotkua en edes käsittele koska hallituksen sote linjaukset ovat todellisten lakiasiantuntijoiden mukaan jopa perustuslain vastaisia

tässä edustan kansaa mahdollisimman pitkälti

miten te luulette sen

kiinteistövero muun muassa on nousemassa ja juuri ne teidän mökinmummot maksavat kiinteistöveroja

nyt ne maksavat myöskin tätä aivan eri tavalla mihin hiljennytään kuulema seuraavan puheenvuoro jonka pitää

kehittyvissä maissa kiinassa ja intiassa sekä kehitysmaissa kuten afrikassa ylikansalliset suurkonsernit omistavat tuotantolaitokset paikallisten valtioiden kanssa

kuitenkin ne toimivat aivan eri säännöillä polkevat pääsääntöisesti työntekijöiden oikeuksia käyttävät jopa lapsityövoimaa eivätkä välitä ympäristöstä

nämä yritykset jakavat miljardien eurojen voitot omistajilleen

näiden ylikansallisten yritysten tulee itse lohkaista suurista voitoistaan rahoitussiivut ilmastoinvestointeihin kuten suomalaiset yritykset ovat jo tehneet

epämääräisellä ja väärinkäytöksille alttiilla päästökauppajärjestelmällä ja hallinnollisella määrällisellä päästötavoitteiden pienentämisellä ei saavuteta maailmanlaajuisesti päästöjen minimointitavoitetta

suomen on otettava johtava rooli maailmanlaajuisessa ilmastopolitiikassa tekemällä uudet linjaukset

esimerkiksi suomalaisen terästuotannon ominaispäästöt ovat tonnia kohden puolta alhaisemmat kuin euroopassa keskimäärin puhumattakaan aasian ja venäjän vastaavista laitoksista

tämä suomalainen innovaatio tulee saada pikaisesti markkinoitua ja käyttöön eri puolilla maailmaa olevissa ilmastoa saastuttavissa laitoksissa

tarvitaan selkeä sanktiopohjainen järjestelmä jossa yritykset ja laitokset maksavat yhteisesti sovitun toimialakohtaisen ominaispäästörajan ylittävältä osalta sanktion kansalliseen tai kansainväliseen rahastoon

sanktiorahat tulee korvamerkitä niin että niillä on edistettävä ilmastopoliittisia tavoitteita antamalla takuita ja avustuksia ilmastoinvestointeihin

niin sanottujen digitaalisten peruspalveluiden tarjonta tulee varmistaa riippumatta heidän maantieteellisestä sijainnistaan

tulee tukea tuote ja teknologiapanoksin vesi ja raideliikennekaluston toteuttamista uusin innovaatioin suomalaisissa konepajoissa ja telakoilla

ajatus on hyvä mutta tapa jolla näitä laadukkaita ja niin sanottuja edullisia viestintäpalveluita tarjotaan syrjäisempien maaseutualueiden asukkaille ei täytä selonteon henkeä